mielestäni kyse on juuri siitä että meidän valtio omistajana täytyy pitää huolta siitä että hallitus ja toimiva johto ovat kompetenttejä kykeneviä ja voin sanoa että minulla ei ole mitään syytä olla luottamatta siihen että mikael aro tekee tässä todella parhaansa

sitten ovat todellakin nämä yleiset raideliikenteen edellytykset jotka ovat liikenneministerin murhe ja toivoisin että eduskunta todella kiinnittäisi myös näihin edellytyksiin huomiota

mutta omalta osaltani tietysti jatkuvasti yritän huolehtia siitä että viestit eduskunnasta ja valtio omistajalta sinne toimivaan johtoon ja hallitukseen kulkevat

arvoisa puhemies

heti kun luin lehdestä tästä asuntoedusta ja tavasta jolla se oli järjestetty otin yhteyttä finnairin hallituksen puheenjohtaja harri sailakseen ja esitin hänelle sen että nyt tarvitaan maksimaalista avoimuutta

kaikki tiedot jotka liittyvät tähän asuntoetuun ja asuntokauppaan on tuotava julki koska muuten on vaara että luottamus finnairin toimitusjohtajaan ja hallituksen puheenjohtajaan kärsii

nyt on aika arvioida niitä ja se tärkein kysymys joka itselleni tässä herää on se pystyykö finnairin hallituksen puheenjohtaja tässä tilanteessa ollessaan myös eläkeyhtiö ilmarisen eli yhden finnairin omistajan toimitusjohtaja täysin toimimaan finnairin edun nimissä

haluaisinkin kuulla että keskustan pyrkimyksenä ei ole toistaa tätä temppua ympäristöministeriön suhteen seuraavissa hallitusneuvotteluissa mikäli olette siellä merkittävänä neuvottelijana

tähän liittyy se että hallitusten jäsenet valitaan suomessa aivan liian pienestä piiristä jolloin syntyy tällaisia tilanteita joissa ei varsinaisesti rikota mitään lakeja mutta kytkökset ovat sellaisia että herää epäluottamus

pulliaista että vaikka hän hieman provosoiden tämän asian toi keskusteluun niin tämä on sellainen asia mikä huolestuttaa ympäristöihmisiä sen takia että nykymaailmassa me tarvitsemme enemmän ympäristöpolitiikkaa vahvempaa ympäristöhallintoa eikä heikompaa

tässä on nyt hyvin tärkeätä että valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä minulla on oikeus ja velvollisuus tehdä ehdotuksia jotka katson tarpeellisiksi ja välttämättömiksi valtion strategisten etujen ja suomalaisten strategisten etujen turvaamiseksi

nyt sitten hallitusryhmät tätä pohtivat ja myöskin ministeri kyllönen ja minä olemme menossa ensi tiistaina valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoon kuultaviksi tästä asiasta

undp on yksi tärkeä toimija riossa ja myös sen jälkeen

tosiaan mitään tällaisia päätöksiä ei tällä hetkellä ole välttämättä tehtävä että se olisi juuri nyt ajankohtainen mutta jotta löytäisimme sitten finnairille sen parhaan tavan pelastaa oman taloutensa ja suomalaisten lentoyhteydet eurooppaan niin mielestäni tätä asiaa ei nyt kovin kauan kannattaisi keskusteluttaa

mutta näin se vain on että valtioneuvosto talouspoliittisen ministerivaliokunnan kautta hyväksyy nämä palkitsemiskannanotot ja sitten vastuuttaa yhtiöiden hallitukset huolehtimaan siitä että niitä noudatetaan

oli ilo tietysti huomata tarkastusvaliokunnan mietinnöstä että valiokunnankin havaintojen mukaan pääsääntöisesti näin on toimittu niiden mukaan on eletty

ja sitten kun on tarvetta näitä kannanottoja voidaan totta kai muuttaa mutta edustaja tolppanen tässä ei nyt todellakaan puolustella hallituksia vaan päinvastoin vastustetaan vastuutetaan niitä jotta ne tekevät sen tehtävän mikä niillä on

tässä ehkä nyt nousee erityisen hyvin esiin se että sen mitä päätetään pitää myös kestää päivänvaloa ja se mikä kestää päivänvaloa voidaan myös päättää

uskon että tällainen avoimuus yhtiöissä on lisääntymään päin sen takia että erilaiset sidosryhmät ja totta kai myös eduskunta tiedotusvälineet valvovat entistä tarkemmin sitä mitä tapahtuu

nyt kun kysytään finnairin johtamisesta voi sanoa että tämä kilpailutilanne on sentyyppinen että valtion omistamat lentoyhtiöt kautta euroopan ovat yksi toisensa jälkeen ajautuneet valtion syliin käyneet konkurssin läpi ja mahdollisesti sitten nousseet jossain uudessa liittoutumassa henkiin mikäli ovat nousseet

sitten tämän kaiken sanottuani haluan kuitenkin sanoa että hyväksyessään tämän uuden palkitsemiskannanoton talouspoliittinen ministerivaliokunta on korostanut sitä että näillä kiristetyillä ehdoillakin valtio haluaa saada parhaat mahdolliset johtajat tehtäviin sen takia että se valtion yhtiöomaisuus on mittava ja vastuu siitä on erittäin suuri

ja kiitän kaikkia niitä jotka ovat todenneet sen mikä on näiden palkitsemisohjeiden ydin eli sen että palkitsemisen pitää olla suhteessa toimialan haasteellisuuteen ja tehtävän vastuullisuuteen

eli toisin sanoen tämäntyyppisten klassisten valtio omisteisten monopoliyhtiöiden aika on ohitse ja nämä uudet yhtiöt jotka te mainitsitte ovat suuria kilpailijoita

sen takia ohjeissa on myöskin jaettu yhtiöitä erilaisiin ryhmiin joihin myös sovelletaan erilaisia palkitsemiskäytäntöjä

mutta jos valtio kuitenkin toimii jatkossakin finnairin ankkuriomistajana se voi merkittävästi vaikuttaa esimerkiksi henkilöstöpolitiikan periaatteisiin jotka eivät varmaan norwegianilla ole aivan samaa luokkaa kuin finnairilla

ja jatkossa katsomme tarkemmin sitä että jos on monopoliasemassa oleva yhtiö niin sillä varmasti ei ole samanlainen kilpailutilanne kuin sellaisella joka joutuu täysin avoimesti esimerkiksi kansainvälisesti kilpailemaan

arvoisa puhemies

senpä takia olisikin tärkeätä että nyt eduskunta vastatessaan ja säätäessään tämän aluehallintolakiuudistuksen ottaa vahvasti kantaa riippumattoman hyvin resursoidun modernin ympäristöhallinnon puolesta johon kuuluu itsenäinen ympäristöministeri

tämä on nimenomaan nyt hallituksen ja eduskunnan tehtävä pohtia näitä vaihtoehtoja ja sitten päätyä siihen voidaanko tästä enemmistöomistusosuudesta luopua niin että nämä kansalliset strategiset intressit turvataan

järvinen kun tartuitte tähän ajatukseen jonka esitin niin haluaisin vaan korostaa siis että professori meinander ehdottaa että lukiossa käyvillä olisi pakollisena ruotsi tai venäjä ja että se myös kirjoitettaisiin ylioppilaskirjoituksessa

halpalentoyhtiöt

minä kysyn vaan että kuinka moni meistä maksaa sen sinivalkoisten siipien lisän omista lennoistaan vain sen takia että finnair säilyy valtion enemmistöomistuksessa

minä pidän tätä erittäin hyvänä ja harkitsemisen arvoisena ehdotuksena koska niin kuin tiedämme eduskunta on aikanaan tahtonut että ruotsin kielen osaaminen säilyy ja että osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin ruotsin kielen osalta ei saa niin dramaattisesti alentua kuin se on alentunut

arvoisa puhemies

hyvin usein tässä keskustelussa tulee esiin tilanne sellaisissa osittain valtio omisteisissa yhtiöissä joissa nimenomaan valtio on solidiumin kautta vähemmistöomistaja ja silloin täytyy todeta se että siinä valtio omistajan vaikutusvalta on suurin piirtein sama kuin muidenkin vähemmistöomistajien

tätä pitää vahvistaa jatkossakin ja valtion pitää pysyä finnairissa jotta tätä vahvuutta voidaan kehittää ja samalla sitten turvata ulkomaalaisten aasiaan lentävien yhteydet helsinkivantaan kentän kautta aasiaan ja takaisin ja suomalaisten suorat yhteydet eurooppaan

eli huomaan että käymme hyvin usein edustaja kalliorinne tätä keskustelua joudun aina teitä muistuttamaan siitä että nämä toimivaltasuhteet on myös hyvin selkeästi hallitusohjelmassa todettu ne on myös hyvin selkeästi todettu valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksissä

mutta totta kai on niin että valtio kantaa huolta siitä että työpaikoista pidetään kiinni

nyt vain sattuu olemaan niin että näistä yhtiöistä jotka luettelitte hyvin suuri osa kärsii siitä että finanssikriisin jälkeen markkinat ja kysyntä eivät ole palautuneet ennalleen jolloin yhtiölle ei välttämättä jää muuta vaihtoehtoa kuin sopeuttaa henkilöstötilannetta alentuneeseen kysyntään outokumpu rautaruukki

jatkan mielelläni vastausta jos kysytte tästä vielä lisää ja tyylitellystäkö tästä aiheesta valtasi toisen kysymyksen muotoutumaan panemalla vei painiketta

arvoisa puhemies

luulen että tämä asia tuli sanottua

nimittäin juuri tästä nyt on kyse että antamalla finnairille nyt uusia vaihtoehtoja joita valtion enemmistöomistuksesta luopuminen edistää voimme nimenomaan turvata näitä yhteyksiä koska nämä yhteydet ovat elintärkeitä suomalaisille ja suomen talouselämälle

yksi on tietysti se että myöskin valtionvelkaa pitää maksaa ja sitten on se että on suuria infrastruktuurisuunnitelmia muun muassa rautateiden rakentamisessa ja näin ja niihin tarvitaan tietysti rahoitusta

mutta on selvä että solidiumin salkun sisällä voidaan tehdä myös tällaisia tulevaisuuteen suuntautuneita sijoituksia ja jos edustaja sipilällä on hyviä ajatuksia niin varmasti voimme keskustella näistä solidiumin johdon kanssa

on ihan selvä asia esimerkiksi suuntautuminen vaikkapa outotecin tyyppiseen cleantechiin jolla on kysyntää kaikkialla maailmassa juuri näimme ministeri stubbin kanssa viime viikolla afrikassa että tätä kysyntää on että tällaiset sijoitukset ovat sellaisia jotka vievät suomen tulevaisuutta eteenpäin

tässä ei voi kyllin korostaa tätä maantieteellistä sijaintia

on nyt onni olla suomalainen

oma käsitykseni on se että finnairissa neuvotellaan uudenlaisista kannustusjärjestelmistä koko henkilöstölle jolloin tämä reaktio henkilöstöryhmien puolelta on ollut ehkä hieman ennenaikainen

mutta mitä tulee destiaan niin oma kantani on todellakin se että valtiolla ei ole mitään syytä pitää sataprosenttisessa omistuksessaan kahta infrayhtiötä joista toinen on tietysti vr track

minusta on erittäin hyvä että tämä asia otetaan esille sen takia että on täysin oikeutettua kysyä onko tällä fortumin aikeella myydä sähkönjakeluverkkonsa vaikutusta todellakin suomalaisten sähkönsaannin varmuuteen hinnoitteluun ynnä muuta

koko ajatus joka on minun henkilökohtainen kantani siis esittelevän ministerin kanta lähtee siitä että meidän pitää vahvistaa destiaa ensinnäkin sen takia että destia ei tällä hetkellä ole sellaisessa kunnossa että se pystyisi kilpailemaan tulevista rataurakoista joita tulee sen takia että hallitus ja eduskunta ovat päättäneet erittäin kunnianhimoisesta ratarakennusohjelmasta

nyt samaan aikaan suomen ydinturvaviranomainen antaa sellaisia lausuntoja jotka antavat vakavaa aihetta epäillä viranomaisen puolueettomuutta ja tilannetajua

ensimmäinen asia jonka tietysti selvitytin kun minulle kerrottiin tämä suunnitelma joka on siis vasta suunnitelma on se että katsomme onko tässä huoltovarmuusnäkökohtia ja minä uskon että ministeri ihalainen haluaa osallistua tähän keskusteluun ja kertoa ne näkökohdat tarkemmin

arvoisa puhemies

kun näitä mahdollisia euroopan liikenteen liittoutumisvaihtoehtoja on useammanlaisia niin joku niistä saattaa olla sellainen että finnair menee yhteen toisen yhtiön kanssa jolloin sitten itse asiassa tässä automaattisesti tapahtuisi se että se suomen valtion enemmistöosuus ikään kuin liudentuisi

mutta sähkömarkkinat ovat hyvin säänneltyjä sillä tavalla että esimerkiksi rajoitetaan sitä kuinka paljon yksittäinen toimija sähkönjakelussa voi omistaa

hän on mainos tvn kanavalla kertonut että hän ei usko että mikään muu yhtiö olisi voinut toimia paremmin näissä olosuhteissa ja että tämän laitoksen valmistajan arevan tuote on paras ja turvallisin

eli ajatus on todellakin se että parannamme destian tilannetta ja samalla lisäämme alan kilpailutilannetta sen takia että meidän pitää saada ne ratakilometrit myös mahdollisimman edullisesti

arvoisa puhemies

kun pääministeri tuossa aikaisemmin totesi että politiikassa on hyvin paljon tahallistakin väärinymmärrystä niin nyt toivon että voimme joitakin näitä väärinymmärryksiä olivat ne sitten tahattomia tai tahallisia tässä oikoa

toinen vaihtoehto on se että perustetaan yhteisyritys jonkun toisen yhtiön kanssa jolloin myöskin varmasti tätä yhteistyötä edistää se että kyse ei ole valtion klassisesta monopoliyhtiöstä kun toimintaolosuhteet ovat kovin toisenlaiset

no sehän on normaalille sijoittajalle varmaankin aika hyvä ja tasainen varma tuotto ja uskon että jos yhtiön hallitus sitten päätyy tekemään sen ratkaisun että he myyvät tämän sähkönjakeluverkkonsa niin ihan turvallisia kotimaisiakin sijoittajia löytyy

ja myöskin on pääjohtaja laaksonen lähettänyt arevan pääjohtajalle kirjeen jossa hän mielistelee tätä erittäin kummallisin sanakääntein ja sitten hän sanoo että tunnustan täysin arevan arvon läntisen euroopan ja yhdysvaltojen ydinvoimarakentamisen resurssien uudelleenvakiinnuttajana enkä usko että mikään muu yhtiö olisi voinut tehdä sitä vallitsevissa olosuhteissa paremmin ja ei ole epäilystäkään lopullisen tuotoksen hyväksyttävyydestä

arvoisa puhemies

omistajaohjausministeri olisi se sitten kuka tahansa joutuu hyvin usein tilanteeseen jossa on viitattava siihen että omistajaohjausperiaatteessa ilmoitetaan myös noudatettavan pörssilakia ja osakeyhtiölakia

onpa jopa keskusteltu siitä olisiko tämä myös tiesi

nyt esimerkiksi jos puhutaan jos aloitetaan tästä alueellisesta keskittämisestä niin onhan selvä asia että maan tasapainoinen kehittäminen on tärkeää mutta se ei ole valtion omistuksen tehtävä

mutta toivon että nyt hallituspuolueen kansanedustajat ja muutkin tuntevat omistajaohjauksen periaatteet jotka lähtevät siitä että kunnioitamme osakeyhtiölain mukaista työnjakoa

sijoitus on yhden ikävystyttävästä alastulot esittää kysymyksen

pääministeri vanhanen te olitte tällä viikolla kiinassa työvierailulla ja olette sanonut että länsimaiden pitäisi ottaa oppia kiinasta jossa tiukka hallinto ja kommunistinen puolue pystyy hyvinkin nopeisiin toimiin esimerkiksi ilmanlaadun suhteen

eikö tämä ole aika epäilyttävää ja arveluttavaa

on hienoa jos ilma on puhdistunut mutta eikö tässä nyt ole pieni riski että vähän liikaa suitsutetaan sitä järjestelmää joka kuitenkin sitten toisaalta merkitsee sitä että ei ole ihmisoikeuksia ei ole demokratiaa ei ole sananvapautta

tilanne on todella hyvin hankala

täällä on jo viitattu metsäteollisuuden rakennemuutokseen ja on hyvin tärkeää että suomessa kaikilla keinoilla pyritään luomaan metsäteollisuudelle uusia tuotteita

olitte ottanut ihmisoikeusasiat puheeksi erityinen kiitos siitä että olitte maininnut tiibetin mutta lehtitietojen mukaan tässä oli ollut tulkkausongelmia ettekä saanut oikein sitten keskustelua pääministeri wen jiabaon kanssa aikaiseksi

ja kun yhtiössä käynnistyy tämä toimintastrategiamuutos joka merkitsee sitä että henkilökunnan määrää joudutaan supistamaan niin nämä yt neuvottelut käydään mahdollisimman pehmein keinoin mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä

hyvin usein keskustelen lentäessäni erityisesti kehitysministerinä finnairin lennoilla myöskin henkilökunnan kanssa ja olen saanut sellaisen kuvan että yhtiössä vallitsee usean toimitusjohtajan kaudelta periytyvä luottamuspula johdon ja henkilöstöryhmien kesken

mutta valtion omistusohjauksella ei voida pakottaa yhtiöitä hidastamaan sopeutumista siihen rakennemuutokseen ja valitettavasti siihen liittyy se että paperikoneet eivät käy samalla tavalla kaupaksi kuin ennen

mutta tämä humanitaarinen apu kanavoidaan lähinnä ykn järjestöjen kansainvälisen punaisen ristin maailman ruokaohjelman ja

ensinnäkin kiistän tämän että tässä olisi jonkinlainen ideologinen yksityistämisprosessi käynnissä sen takia että edustaja rajamäki varmaan huomaatte että valtio myös silloin tällöin sosialisoi joitakin yrityksiä eli lisää val tionomistusta

jos nyt sitten katsotaan mitä järjestöt sanovat niin esimerkiksi amnestyn mukaan etninen ja uskonnollinen syrjintä on kiinassa laajaa ihmisoikeuksien puolustajien työ on vaikeaa kuolemantuomio on ahkerassa käytössä ja niin edelleen

tosin juuri luin että metso on myymässä kiinaan yhtä pehmopaperikonetta ja edustaja myllerille voinkin kertoa että maailmassa ainoa paperilaji jonka kasvu lisääntyy tai jonka kulutus lisääntyy on pehmopaperi

tajuan sen että finnairin täytyy löytää säästöjä sen takia että ala on kovin kilpailtu ja globaali ja sen takia minusta on tärkeää että myöskin voi tällaisessa vaikeassa tilanteessa vedota kumpaankin osapuoleen että nyt täytyy pystyä sopimaan ja joustamaan

arvoisa puhemies

näinhän me ajattelemme myös esimerkiksi solidiumista että solidiumia voidaan käyttää siihen että suomen tuotantoelämää ja teollisuutta viedään tulevaisuuden aloja kohti

meillä on nyt niin kuin kaksi täysin vastakkaista käsitystä siitä miten nämä suomalaisten elintärkeät lentoyhteydet turvataan ja näitä asioita on nyt syytä sitten selvittää se mitä edustaja satonen edustaa ja se mitä te edustatte

mutta valitettavasti paperin kulutus muuten ei lisäänny eli

juuri sen takia on keskusteltu etukäteen tästä suunnitelmasta että varmistetaan kaikki ne tekijät jotka voivat sitten estää tällaisen ratkaisun tekemisen kansallisen edun tai nimenomaan huoltovarmuuden näkökohdasta

ja edustaja kärnä en kyllä ole missään vaiheessa puhunut työsuhdeautoedusta vaan olen nimenomaan kiinnittänyt huomiota siihen että nyt täytyy löytyä niitä luottamusta lisääviä toimia

näitä pitää selvittää

myönnän sen että talvivaarassa on paljon tekemistä mutta kun on paljon huudettu valtiota omistamaan kaivosteollisuutta niin siinä nyt on kuitenkin yksi panos siihen ja valtio toki kantaa vastuunsa myös siitä että talvivaara saadaan toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti

ja edustaja kärnä ei ehkä huomannut että tänään on keskusteltu siitä että en itsekään voi millään tavalla tukea sitä että yhtiö lähtisi kouluttamaan espanjassa lakkorikkurityövoimaa

edustaja rajamäki pyytäisin että te yhdessä vaikka minun kanssani kävisitte läpi omistajapoliittisen periaatepäätöksen sen takia että me olemme yhdessä sopineet siitä että valtionomistusta voidaan käyttää tällä tavalla strategisesti myös uusiin hankintoihin

mutta ymmärrän sen että fortum haluaa myöskin saada investointeja tähän liiketoimintaansa joka liittyy päästöttömään energiantuotantoon

olen iloinen siitä että yhtiön johto on tänään ottanut etäisyyttä siihen tarkoitusperään ja ilmoittanut että se ei tue tällaista ja siitä täytyy lähteä että johto nyt myöskin sitten kantaa hyvin vakavasti näitä luottamusta lisääviä toimia tähän vakavaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

minulle on kerrottu että he haluavat lisätä maailmalla yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa joka on tietysti myös energiataloudellisesti erittäin järkevä ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa

en tiedä miten paljon minuutissa ehtii tähän vastata mutta voin vain sanoa että edustaja rajamäki ihan aiheellisesti kiinnittää huomiota siihen että yhtiössä jossa on merkittävä ruotsalainen panostus täytyy kyllä myös sitten suomalaisista intresseistä pitää huolta ja olen iloinen että olette jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiotani tähän kysymykseen

vetoan kumpaankin osapuoleen en puutu neuvotteluosapuolten keskinäisiin keskusteluihin

nimenomaan maailmalla on fortumilla aika hyvät näkymät tässä

eli pidän tätä kuitenkin ihan järkevänä että tämmöistä asiaa yhtiön hallitus pohtii eivätkä he tee tätä ratkaisua jos tässä valtio omistajan intressi on toisensuuntainen

toisekseen tässä niin kuin edustaja ojala niemelä varmasti juristina tietää sovellamme osakeyhtiölakia jossa hallitus tekee nämä linjaukset ja itse hallintoneuvoston jäsenenä varmasti olette hyvin selvillä tästä työnjaosta

arvoisa puhemies

se minkä voin sanoa on se että talvivaaran johto on varmasti oppinut sen että tällä tavalla asiansa ympäristövastuuttomasti hoitava yritys ei voi myöskään taloudellisesti menestyä

arctia shippingistä varmaan tullaan lähiaikoina puhumaan enemmänkin mutta tilanne kuitenkin on se että arctia ei ole kyennyt kilpailemaan suomalaisista jäänmurtopalveluista

mutta siinä olennaista on se että voimme edellyttää että yhtiöt harrastavat ensiluokkaista politiikkaa suhteessa henkilöstöönsä

ehkä kahden vuoden kuluessa tullaan toimialakohtaisesti nämä yt neuvottelut käymään läpi ja siellä etsitään mahdollisimman yhteiskuntavastuullisia ratkaisuja

tilanne on hyvin hankala sen takia että me toki toivoisimme että se on suomalainen yhtiö joka täällä jäänmurtopalveluja antaa